arvoisa puhemies

erityisesti naisten ja tyttöjen aseman parantamisen esteenä oleva islaminusko ja islamilainen kulttuuri nauttivat maassa edelleen suurta kansansuosiota

muun muassa korkea äitiyskuolleisuus naisiin kohdistuva väkivalta sekä lapsi ja pakkoavioliitot ovat maassa arkipäivää

tilastojen mukaan afganistan on yksi maailman vaikeimpia maita naisille eli kuten edustaja eerola aiemmin totesi kyseessä on tyypillinen monikulttuurinen valtio

mielestäni suomen on perusteltua alkaa vetäytyä isaf ja eupol operaatioista mahdollisimman pian sillä kyseiset operaatiot eivät täytä suomalaisen kriisinhallinnan määritelmiä

suomessa onkin käytävä nyt avointa ja totuudenmukaista keskustelua afganistanin operaatioista erityisesti meidän suomalaisten näkökulma huomioiden

tästä huolimatta suomesta löytyy kuitenkin ennakkotapauksia joissa suomalainen oikeuslaitos on katsonut poikalapsille uskonnollisin perustein suoritettuja ympärileikkauksia läpi sormien

suomessa ei ole myöskään haluttu jostakin syytä lähteä erikseen kieltämään lailla ympärileikkauksia vaikka tiedetään että hallitsemattoman maahanmuuton ja islamisaatiokehityksen myötä ympärileikkaustapaukset tulevat vain lisääntymään

sveitsin kansan enemmistö näytti kuukausi sitten järjestetyssä kansanäänestyksessä eu eliitille kaapin paikan äänestämällä massamaahanmuuttoa vastustavan aloitteen puolesta

arvoisa puhemies

on täysin käsittämätöntä että suomalaiset päättäjät ja suomen oikeuslaitos eivät ole halunneet lähteä takaamaan poikalapsille perustuslaissa turvattua koskemattomuutta

vaaleilla valitsemattoman eu komission ja muiden byrokraattien mielestä sveitsin kansa äänesti väärin ja he kiirehtivätkin heti tyrmäämään demokratian keinoin saavutetun äänestystuloksen

arvoisa puhemies

olen aina pitänyt suomen perustuslakia pyhänä asiana jota ei saa mennä muuttamaan ilman vakavaa harkintaa ja erittäin päteviä perusteita

nämä siis hyväksyvät poikiin kohdistuvat ei lääketieteellisin perustein suoritetut ympärileikkaukset ja sivuuttavat koskemattomuuden vetoamalla vanhempien uskonnollisiin traditioihin tai normeihin

eliitille ja valtamedialle demokratia näyttääkin sopivan vain silloin kun se palvelee niiden omaa maailmaa syleilevää kansainvälisyys ja monikulttuurisuusagendaa

tulisi olla täysin selvää että lapsen vanhempien uskonnolliset intressit eivät saa olla painavampia kuin perustuslain turvaamat oikeudet henkilökohtaiseen vapauteen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen tai euroopan ihmisoikeussopimuksellakin suojattu henkilökohtainen koskemattomuus

kyseinen sveitsin kansanäänestys ja sen herättämä globaali huomio olivat osoitus siitä että maahanmuutto on yksi kuumimmista poliittisista kysymyksistä euroopassa

arvoisa puhemies

lisäksi käsittääkseni suunnitellulla perustuslain muutoksella vaikeutetaan suomen eroamista eusta koska eroamiseen vaadittaisiin jatkossa perustuslain säätämisjärjestyksessä tehtävä parlamentaarinen päätös

tästä näkökulmasta ajateltuna on kummallista että esimerkiksi valtion tukea nauttiva ihmisoikeusliitto on puolustanut uskonnollisin perustein suoritettavia ympärileikkauksia ja vaatinut niitä jopa julkisen terveydenhuollon piiriin

eu ei edes edellytä jäsenvaltioiltaan jäsenyyden kirjaamista perustuslakeihinsa mutta silti suomi on mallioppilaan tavoin näin tekemässä

suomessa olisi astuttava rohkeasti suorien kansanäänestysten tielle ja annettava kansan aktiivisemmin päättää heitä koskettavista poliittisista teemoista kuten esimerkiksi maahanmuutosta suomen eu ja emu jäsenyydestä nato jäsenyydestä sekä pakkoruotsista

arvoisa puhemies

kuten aikaisemmassa puheenvuorossaan edustaja saarakkala toi esille suomen lääkäriliiton antaman lausunnon mukaan muista kuin lääketieteellisistä syistä tehtävä ympärileikkaus ei ole sairaudenhoitoa eikä terveyden edistämistä

nykyinen kansalaisaloite ei ole läheskään riittävä työkalu turvaamaan kansalaistemme vaikutusmahdollisuuksia sillä konsensuspoliitikoilla ei ole aikomustakaan viedä eteenpäin niitä aloitteita jotka ovat ristiriidassa heidän vasemmistoliberalististen ja punavihreiden arvojensa kanssa

mielestäni tämä on verrattavissa siihen että valtio alkaisi kustantaa kansalaisille tatuoinnin tai lävistyksen teettämisen sillä perusteella että se vahvistaa yksilön identifioitumista johonkin tiettyyn alakulttuuriseen ryhmään

arvoisa herra puhemies

vanhat puolueet ovat vastuuttomalla eu politiikallaan jo nyt luovuttaneet merkittävän osan maamme päätösvallasta ja itsenäisyydestä vieraan ylikansallisen vallan alle

ympärileikkauksia suosivia uskonnonharjoittajia ei saa asettaa suomessa erityissuojeluun vaan heitä on kohdeltava tasavertaisesti kaikkien muiden kansalaisten kanssa

arvoisa puhemies

mielestäni eu jäsenyyden kirjaaminen suomen perustuslakiin on epäisänmaallinen teko

sukupuolesta riippumatta lapseen kohdistuva ei lääketieteellisistä syistä suoritettu ympärileikkaus tulee siis säätää suomessa lainvastaiseksi

sekulaarissa länsimaisessa yhteiskunnassa yksilölle on tämän saavutettua riittävän kypsän iän taattava aito valinnanvapaus ympärileikkauksen mahdollisesta teettämisestä tai teettämättä jättämisestä oman vakaumuksensa perusteella

tämä kertoo mielestäni karua kieltä siitä että nykyiset järjestelmäpuolueet vastustavat suoraa kansanvaltaa sillä ne haluavat säilyttää nykyisen poliittisen konsensuskartellin jossa puolueiden väliset ideologiset erot pyritään hävittämään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kannatan tätä edustaja hirvisaaren tekemää lakialoitetta

mielestäni on hieman erikoista ja jopa hieman tarkoitushakuista että edustaja kontula yrittää kääntää keskustelun sille tolalle että tämän lakialoitteen tarkoitus olisi jotenkin leimata romanivähemmistöä

me kyllä aidosti välitämme sekä romanivähemmistöstä että myös niistä suomalaisista jotka joutuvat kokemaan turvattomuutta tämän kerjäläisilmiön vuoksi

nyt käsittelyssä olevan kansalaisaloitteen tavoitteena on voimassa olevan lainsäädännön ylilyöntien korjaaminen verkkovalvonnan ja vahingonkorvausten osalta

kuten aloitteessa todetaan sen tarkoitus ei ole muuttaa tekijänoikeuksien alaisen sisällön lataamista ja jakamista lailliseksi vaan tehdä yksittäisten ihmisten tekijänoikeuksin suojatun sisällön lataamisesta rangaistavaa tekijänoikeusrikkomuksena

arvoisa puhemies

teknologisen kehityksen jatkuessa internetissä tullaan lataamaan ja jakamaan tiedostoja musiikkia ja elokuvia yhä enemmän

teknologista kehitystä ei voi eikä saa hidastaa sen vuoksi että musiikki ja elokuva alan markkinatoimijat eivät osaa hyödyntää modernin maailman tarjoamia mahdollisuuksia

tiedostolatausta ei voi rinnastaa esimerkiksi perinteiseen varastamiseen sillä ladattaessa tiedosto pystytään kopioimaan ilman minkäänlaisia kustannuksia ja vieläpä siten että alkuperäinen tuote säilyy molemmilla osapuolilla

arvoisa herra puhemies

tekijänoikeuslainsäädäntöä olisi korkea aika päivittää kansalaisaloitteen hengen mukaisesti sillä esimerkiksi tekijänoikeusrikoksista langetettavat rangaistukset ovat tällä hetkellä kohtuuttoman kovia eivätkä ne millään tavalla vastaa kansalaisten oikeustajua

edustaja kontulalle haluan todeta että kyllä kadulla saatu raha on romanialaisille rikollisliigoille helppoa rahaa eiväthän he muuten suomeen tulisi joka kesä

tämä on romanialaisille rikollisliigoille iso raha kun ajatellaan että romaniassa lapsilisät eläkkeet ja kaikki muut korvaukset ovat muutaman kymmenen euron luokkaa kuukaudessa

ensinnäkin täytyy antaa tuki tälle edustaja niikon erinomaiselle ehdotukselle siitä että tämän kunnan kaksikielisyyden voisi korvata sillä että ruotsinkielisille tarjottaisiin näitä tulkkipalveluja aivan samalla tavalla kuin esimerkiksi maahanmuuttajille tällä hetkellä

sitten vielä toinen kysymys siitä osaatteko ministeri arvioida sitä kuinka moni kunta tulevaisuudessa pidemmällä aikavälillä saattaisi haluta muuttaa itsensä kaksikieliseksi ja onko tästä mitään arviota ja onko arviota siitä paljonko tämä tulee mahdollisesti maksamaan pidemmällä aikavälillä

arvoisa herra puhemies

kuvaus on mielestäni osuva sillä esimerkiksi hallitusohjelman vasemmistolaiset talouspoliittiset linjaukset suorastaan pursuavat kansien välistä

täällä on tänään todettu että vain ruotsin kielen osaaminen on ainoa tie menestykseen sekä koulumaailmassa että työelämässä mutta itse kuitenkin väittäisin että toisin kuin ruotsin kieli niin nimenomaan saksa ranska kiina

suomi olisi tarvinnut myös tällä hallituskaudella päätöksiä uudesta sähköntuotantokapasiteetista sillä muun muassa poistuvan kapasiteetin tilalle tarvitaan kipeästi uutta

toiseksi täällä on väitetty että pakkoruotsi ei ole mikään este muiden kielten opiskelulle

uusi hallitus ajaa nyt näillä päätöksillä suomalaisen perusteollisuuden sekä korkeiden sähkölaskujen kanssa painivat kotitaloudet entistä ahtaammalle

ei kaikilla yksinkertaisesti riitä aika siihen että otetaan vielä suomen englannin ja ruotsin kielen lisäksi muita kieliä opiskelun alle

se että pakkoruotsi on poistunut pakollisena ylioppilaskirjoituksista ei ole mikään syy siihen että muiden kielten suosio ylioppilaskirjoituksissa ei ole lisääntynyt

ohjelmassa esimerkiksi mainitaan että kiintiöpakolaispolitiikkaa jatketaan vakiintuneen tasoisena ja että suomi tulee toimimaan aktiivisesti eun yhteisen turvapaikka ja maahanmuuttopolitiikan aikaansaamiseksi

viimeksi mainitulla toimenpiteellä uusi hallitus on siis edelleen valmis luovuttamaan osan suomalaisille kuuluvasta päätäntävallasta suomen rajojen ulkopuolelle ja tällä tavoin luomaan pohjaa eun liittovaltiolle

jos pakkoruotsista luovuttaisiin pakollisena aineena niin lukiolaisilla riittäisi enemmän aikaa muiden kielten opiskeluun ja samalla he myös valitsisivat nämä kyseiset kielet ylioppilaskirjoituksissa

pakkoruotsista olisi jo aika päästä eroon ja suomen muuttamista virallisesti yksikieliseksi valtioksi tulisi alkaa pohjustaa vakavasti

se on päältä sininen ja sisältä punainen

arvoisa herra puhemies

toimin itsekin tällä hetkellä tuoreena yleisradion hallintoneuvoston jäsenenä ja siitäkin näkövinkkelistä tähän vuosikertomukseen on ollut ihan mielenkiintoista tutustua

mutta suurin asia mikä minua itseäni henkilökohtaisesti ja monia muita kansalaisia ylen toiminnassa ja siinä ylen suuressa linjassa tällä hetkellä häiritsee on se että yle ei kaikin puolin valitettavasti täytä sille kuuluvaa tehtävää tasapuolisesta neutraalista ja koko kansaa palvelevasta tiedonvälityksestä

kaiken saamani kansalaispalautteen ja omien kokemusteni valossa tässä vuosikertomuksessa maalaillaan liian ruusuista kuvaa ylestä ja kansan tyytyväisyydestä ylen toimintaa kohtaan

edustaja paloniemi puhui äsken siitä että koska suomi on sivistysvaltio niin suomen tulisi siksi huolehtia kaikista maahan tulleista

se että suomi on sivistysvaltio ei mielestäni tarkoita sitä että suomalaisten veronmaksajien rahoja tulisi jakaa kaikille maailman ihmisille jotka vain sitä osaavat pyytää

nykyinen ja edellinen hallitus ovat viime vuosina toimillaan systemaattisesti vaikeuttaneet rehellisten ja vastuullisten suomalaisten aseharrastajien ja metsästäjien toimintaa maassamme

tällainen tietyn poliittisen ideologian eli monikulturismin korostaminen ylen tiedonvälityksessä juontaa tietysti osittain juurensa nykyisestä yleä koskevasta lainsäädännöstä jossa ylen tehtäväksi on linjattu edistää monikulttuurisuutta

näillä ehdotetuilla uusilla lainsäädännöllisillä tiukennuksilla sama kehitys jatkuu

yleisradion tulevaisuus näyttää tämän vuosikertomuksen perusteella myös siinä mielessä huolestuttavalta että monikulttuurisuuden kuvaamista pelkästään positiivisena ilmiönä halutaan yhä lisätä siten että erilaisten etnisten vähemmistöjen edustajia aiotaan nostaa jatkossa ohjelmien tekijöiksi osallistujiksi ja asiantuntijoiksi aiempaa enemmän

kuitenkin hallitus haluaa nyt lisätä byrokratiaa niin ampumaratojen perustamisessa ja ylläpidossa kuin aseiden hankinnassa sekä säilytyksessä ja tehdä näin rehellisten suomalaisten aseen omistamisesta ja ampumataitojen ylläpidosta entistä vaikeampaa

jo nykyisellään ampumaratoja ylläpitävät seurat ovat vastuussa ratojen turvallisuudesta sekä niissä tapahtuvasta toiminnasta

ampumarata tarvitsee aina ympäristönsuojelulaissa ja asetuksissa määritellyn ympäristöluvan jossa puolestaan määritellään lupaehdot kuten esimerkiksi sallitut ampuma ajat ja päivät ja ampumarata alueen aitaaminen

siksi toivonkin että tämä vuosikertomuksen kirjaus on jonkinlainen lipsahdus ja että tekijät valitaan tehtäviin nimenomaan pätevyyden perusteella

tämän vuoksi erillisen ampumarataluvan hankkimisen säätäminen on turhaa byrokratian kasvattamista ja harrastuksesta aiheutuvien kulujen lisäämistä

lisäksi etninen jaottelu luo helposti kuilun kantaväestön ja etnisten vähemmistöjen välille eikä ylen tavoitteiden mukaista riumme eikä ylen tavoitteiden mukaisesti tuo erilaisia ihmisiä lähemmäksi toisiaan

ylen toimintaa tarkasteltaessa täytyy myös kiinnittää huomiota siihen miten yle kohtelee ja tällä hetkellä valitettavasti eriarvoistaa poliittisia toimijoita uutisoinnissaan

näenkin ettei eduskunnalla ole mitään syytä säätää erillisestä ampumarataluvasta tai lisätä poliisin työtaakkaa sysäämällä ratojen turvallisuuden valvontaa heidän harteilleen

tämä käy ilmi esimerkiksi ylen nostaessa uutisiin ja yleisen paheksunnan kohteeksi nimenomaan perussuomalaisia poliitikkoja ja heidän sanomisiaan

tämä asia aidosti ihmetyttää kansalaisia koska myös muiden puolueiden vaikuttavissa asemissa olevat poliitikot ovat todistettavasti tuoneet julki vähintään yhtä kyseenalaisia kannanottoja mutta tapaukset ovat kuitenkin jääneet ylessä kokonaan huomiotta

esimerkiksi eräs pitkän linjan reserviläistoimija toi vastoittain esille miten hallitus on pettänyt kaikki lupauksensa ampuma asetaitojen ylläpidon mahdollistamisesta maassamme

hallituksella näyttää todellakin olevan aikomuksena asteittain ajaa koko ampuma ase ja metsästyshar rastus alas ja tehdä mahdottomaksi tavallisten ihmisten mahdollisuudet hankkia ja omistaa ampuma aseita

tämän periaatteen on toteuduttava myös silloin kun välitettävä tieto on ristiriidassa tietoa välittävän toimittajan henkilökohtaisten näkemysten ja asenteiden kanssa

on muistettava että rehellisillä ja vastuullisilla aseharrastajilla tai metsästäjillä ei ole mitään tekemistä kouluampumisten tai rikollisuuden kanssa eikä näillä ehdotetuilla muutoksilla tartuta todelliseen ongelmaan eli laittomiin aseisiin ja niiden käyttämiseen rikoksentekovälineenä

yle ei saa syöttää kansalle ideologisesti väritettyä uutisointia ja ohjelmatarjontaa vaan tiedonvälityksen tulee olla mahdollisimman tasapuolista neutraalia objektiivista puolueetonta useita eri näkökulmia huomioon ottavaa ja näin koko kansaa palvelevaa

toivon että nyt tämä ylen tulevaisuuden toimintaa pohtiva parlamentaarinen työryhmä ottaa nämä edellä esittämäni näkökulmat huomioon ja itse asiassa olen kuullut että näin on myös tapahtunut

toivon todella että ylen toiminnassa saadaan muutos aikaan